täällä keskustan taholla todettiinkin nämä bioenergiaratkaisut ja niitten lisääminen merkittävässä määrin mutta me tarvitsemme myöskin tuulivoimalle säätövoimaa

mielestäni ministeri anttila on erittäin tarmokkaasti ja onnistuneesti puolustanut suomalaisen maatalouden etuja euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksissa

tässä mielessä pitää antaa hallitukselle myönteinen palaute siitä että on aikaansaatu näin hyvä kokonaisuus joka merkitsee todella mittasuhteiltaan tuhansia ja tuhansia työpaikkoja koko maan alueelle ja tietysti niin että tämä on osa tätä yhteistä euroopan unionin tavoiteasetantaa myöskin täällä uusiutuvan energian käytössä

tämä eun terveystarkastuksen lopputulema tunnusti suomen erityisolosuhteita paremmin kuin minkään muun euroopan unionin jäsenmaan ja suomi onnistui hyvin vahvasti asiaperusteisella neuvottelutaktiikalla ja ministerin henkilökohtaisten ansioitten kautta saavuttamaan ratkaisun joka oli paljon parempi kuin muilla jäsenmailla eli suomi voi jatkossakin tukea maataloutta tuotantoon sidotun tukijärjestelmän kautta enemmän kuin muut maat

hallituksen tulisikin käynnistää nyt valmistelu kolmikantaisesti alueen kuntien energiayhtiön valtion toimesta edellytysten rakentaminen kollajan ja vuotoksen altaitten toteuttamiselle seuraavalla kaudella ja siinä lähtökohtana pitäisi olla että näille kunnille jäisi suurempi hyöty siitä loppuhyödystä erilaisten sopimusten kautta

tiedän sen että jo nyt ympäristöviranomaisten kanssa esimerkiksi pohjois pohjanmaalla on hyvässä yhteistyössä laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja muokattu tätä kollaja hanketta entistä paremmin myöskin ympäristön vaatimuksia täyttäen

meidän tuottajahintamme ovat alemmalla tasolla kuin euroopassa keskimäärin ja tässä on kova haaste teollisuudelle ja kaupalle sillä tämä kehitys ei voi pitkään jatkua

sen negatiiviset vaikutukset olisivat suuret talouden kehityk seen energiapolitiikkaan ilmastopolitiikkaan ja myöskin teollisuuden tulevaisuudennäkymiin

toisaalta meidän kustannuskehityksemme on ollut liian voimakasta ja nopeaa ja vaikka valtio on pitänyt kiinni omasta vakaasta tukipolitiikastaan siis lunastanut täysimääräisesti kaikki ne lupaukset mitä viljelijöille on annettu tämä yhtälö ei ole toiminut johtuen juuri siitä että kustannuskehitys on ollut liian nopeaa ja tuottajahinta ei ole seurannut perässä

totta kai fennovoiman pitää hoitaa oma rootelinsa niitten edellytysten puitteissa mitä tämä talo ja myöskin hallitus ovat asettaneet

minä luotan siis vielä kerran siihen että kun lupa täältä annetaan niin kaikki toteutuvat suunnitelmien mukaan ja se on tietysti viranomaisten valvonnassa tärkeä asia

hallitusohjelman kirjaus maatalouden kannattavuuden turvaamisesta on erittäin haasteellinen kun otetaan huomioon se että hallituksella on rajalliset keinot käytettävissä

kysymyshän on siitä että jos suomi on houkutteleva investointikohde niin investointeja tulee ja tämä pääministerin havainto oli sillä tavalla hyvin merkittävä että meidän pitää jatkossa saada investointeja koneisiin ja laitteisiin enemmän ja pitää miettiä millä konsteilla niitä saadaan

nyt on jo ministeri anttilan johdolla otettu käyttöön oikeastaan useampi niistä toimenpiteistä jotka meillä on kansallisesti mahdollista ottaa käyttöön eli täällä edellä mainittu polttoaineveronpalautus ja sitten sähköveroluokan muuttaminen mutta tietenkin pitää etsiä kaikkia mahdollisia toimia joilla vielä voitaisiin tähän kehitykseen vaikuttaa

sillä että osingot jätettäisiin maksamatta ei varmasti saada investointeja mutta pitää olla houkutteleva suomen pitää olla yritysmaana houkuttelevampi ja siihen pitää tehdä töitä

suomessa ei kyllä ole ollut miesmuistiin tällaisia hallituksia kuin tällä vaalikaudella

nyt on tärkeää että tämä maatalouden investointiohjelma saadaan toteutumaan ja sen takia on tärkeää että maatalouden kehittämisrahaston pääomahuollosta pidetään huolta niin että kaikki toteuttamiskelpoiset hankkeet voidaan koko maan alueella rahoittaa ja sitä kautta myöskin tuoda myönteisiä piristysvaikutuksia tähän suhdannetilanteeseen

juuri tähän tämä pääministerin työtä suomessa ohjelma tähtää

eihän tässä ole mitään järkeä

meillä on selkeä prosessi miten tämä tapahtuu

arvoisa puhemies

metsäpolitiikasta sanon sen että tämä vanhasen toinen hallitus on tehnyt metsäpolitiikassa enemmän myönteisiä ratkaisuja kuin mikään toinen hallitus suomen historiassa

maakunnat katsovat mitkä ovat niitten osaamisvahvuuksissa asioita joihinka halutaan vahvistusta alueellistamisen kautta tekevät esityksiä ministeriöille ja laajalla valmistelukoneistolla arvioidaan miten tämä prosessi tapahtuu

arvoisa puhemies

hallituksen työ tuottaa tulosta

se on tehnyt paljon ratkaisuja joilla on haluttu vastata siihen haasteeseen mitenkä suomalaista puuta saataisiin markkinoille teollisuuden tarvitsema määrä ja mitenkä voitaisiin turvata mahdollisimman pitkälle ne työpaikat jotka metsäsektorilla kaiken kaikkiaan ovat olemassa

jos työpaikka avautuu toisella puolen maata se on melkein ota tai jätä tilanne mutta tässä on turvattu henkilöstön asema hyvin ja kaikella tavalla hyvän työnantajan periaatteita on noudatettu

voin sanoa näin talousvaliokunnan näkökulmasta että uskon että eyn voittojakin on poikkeus on että me saamme aikaan valiokunnassa yksimielisen mietinnön jolla voimme tukea ministeri pekkarisen pyrkimyksiä viedä tämä asia hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätökseen

sotilaallinen kriisinhallinta aiheuttaa aika paljon tuntemuksia erityisesti afganistan operaation osalta kansalaisten keskuudessa

tämän takia on tärkeää että myöskin tulevien vuosien aikana kemera määrärahoista niitten tasokehityksestä huolehditaan kansallisen metsäohjelman linjausten mukaisesti

minä luotan suomen harkittuun ja vakaaseen linjaan ja myös siihen linjaukseen että suomalaisjoukoille pyritään kaikissa olosuhteissa turvaamaan kunnollinen varustelutaso ja tätä kautta kiinnittämään turvallisuuteen huomiota

tästä me löydämme myös rahaa siihen että ensi kevään kehysneuvottelussa saadaan loppukaudelle uskottava rahoitus uusiutuvan energian investointeihin tutkimukseen ja tuotekehitykseen metsänparannukseen infraan muihin asioihin ei veronmaksajan kukkarolla vaan tämän ylimääräisen veron ja voiton leikkaamisesta

ei tässä voida toimia rusinapullateorialla myöskään hyvän kokoomuskumppanin puolelta että otetaan vain se mikä tuntuu makealta ja hyvältä vaan kyllä se on koko paketti

on aivan käsittämätöntä että vasemmisto opposition puolelta ainakin sdpn puolelta esitettiin hylättäväksi tätä metsäveroratkaisua kun sdp vielä viime keväänä vaati toimia hallitukselta puun saannin turvaamiseksi ja kun hallitus teki päätöksiä niin täällä yritettiin äänestää tätä myönteistä päätöstä nurin

nyt kun pohditaan tätä varusmiespalveluksen tulevaisuutta ja vastaavia tekijöitä haluan itse korostaa tässä suomelle tärkeää asevelvollisuuskysymystä ja erityispiirrettä yleistä asevelvollisuutta josta mielestäni pitäisi pitää kiinni jatkossakin ja myöskin toista tärkeää lähtökohtaa alueellista puolustusta ja koko maan puolustamista

voi kysyä että tämä ilmeisesti on tätä sdpn talouspolitiikan uskottavuusongelmaa myös tämä metsäpolitiikan toimenpiteitten ikään kuin torjumisehdotus mutta se pienenä yksityiskohtana

se kyllä edellyttää kumppanuutta jota on harjoitettukin minusta ansiokkaasti kumppanuutta laajemminkin sekä puolustusvoimien ja teollisuuden kesken että myöskin kansainvälisesti

tässähän hallitus on tehnyt myöskin hyviä päätöksiä joita tulee varmasti ensi vuoden elvyttävässä lisätalousarviossa lisää

haluttiin panostaa myös tänne maanpuolustuskoulutukseen ja vapaaehtoiseen toimintaan joka on maanpuolustushengen kannalta tärkeä ja myönteinen asia

ne rahat ovat olleet valtion budjetissa ja niillä rahoilla on tehty puolustustarvikehankintoja

vaikka kuinka hyvä lausuma on niin sillä ei suomea puolusteta vaan kyllä se tarvitsee konkreettisempia toimenpiteitä kuten esimerkiksi jalkaväkimiinoja ja muita puolustuksen tarvikkeita ei vaikka kuinka lausumia tehdään tosipaikan tullen ne ovat vain lausumia

arvoisa puhemies

valiokunta muutti hallituksen esitystä siten että ilma aseella tapahtuva harjoittelu luetaan samalla tavalla ampumaharrastukseksi kuin ruutiaseellakin eli lievensimme hallituksen esitystä

matti vanhasen toinen hallitus parantaa merkittävällä tavalla maatalouden lomitusjärjestelmää

mitä tulee sitten poliisin saamiin tietoihin terveydenhoitohenkilöstöltä niin ilman muuta sama linja pitää olla näitten tietojen hävittämiseen kuin puolustusvoimilta tulevien tietojen se pitää olla

nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys lisää jo toisen lomapäivän maatalousyrittäjille tällä vaalikaudella

se on oikea ja merkittävä sosiaalipoliittinen ratkaisu toimialalla joka on erittäin kovien paineitten alla elikkä karjataloudessa kotieläintuotannossa

valiokunnan kanta on tältä osin selvä

se on kuitenkin suomen maatalouden kannalta äärettömän keskeinen ala maatalouden omavaraisuuden ja ruuantuotannon omavaraisuuden kannalta ja sen takia on oikein että työssäjaksamiseen panostetaan tämän lomajärjestelmän kehittämisen ja parantamisen kautta

tällä parannetaan tätä voi sanoa aseturvallisuutta hyvin konkreettisella tavalla

puhemies

sosiaali ja terveysministeriön ja sisäministeriön kesken yhdessä lääkäriliiton kanssa asetetaan se kynnys johon tämä ilmoitusvelvollisuuden raja asetetaan

samoin hyvä haastattelu oli maaseudun tulevaisuudessa liittyen tähän ruoka ja luonnonvaraministeriön perustamiseen ja myöskin petopolitiikan linjaukset olivat hyviä

on tärkeää että siellä on riittävän kilpailukykyiset edut jotta me saamme ammattitaitoisia lomittajia jatkossakin tänne maatalouden lomajärjestelmään

se on tarpeeton koska valiokunta kirjasi jo tämän mietintöönsä että pitää maksuperusteasetusta käyttää tämän maksun määrittelyssä niin että se on keveämpi kuin puhtaassa uudessa lupa

koko hallituksen hallitusohjelmassa sinänsä heikko asenne maataloutta kohtaan vähän vaimenee ehkä vaaleja lähestyttäessä koska kyllähän maatalous joutui tässä kovien säästöjen kohteeksi mutta te olette omalla toiminnallanne pehmentäneet sitä

turkistaloushan on suomen kannalta tärkeä vientiala ja samoin on myönteinen asia että siellä työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota parannetaan olosuhteita tämän lomitusjärjestelmän kautta

myöskin tämän byrokratian osalta toivon että vielä saatte aikaan myönteisiä ratkaisuja koska se on viljelijöitä eniten stressaava tekijä tämä valtava byrokratia tarkastustoiminta lupaviidakko ja niin edelleen on yksi viljelijöitä eniten stressaava tekijä

eli voi kokonaisuutena sanoa että nyt käsiteltävä lakiesitys on hyvin myönteinen maatalouden turkistarhauksen ja porotaloudenkin kannalta ja siltä osin jatkaa hallituksen myönteisten esitysten sarjaa

ja sitten tämmöinen vakaa tukipolitiikka pitkällä tähtäimellä on kansallinen etu jotta alkutuotannon tulevaisuusnäkymät voidaan varmistaa

se ei ole vähäinen asia vaan myönteinen asia myöskin maaseudun kannalta

arvoisa puhemies

kyllösen esille ottama asia on läpitunkeva linjaus valiokunnalta ja koskee totta kai myöskin tuota terveydenhuollon henkilöstöltä tulevaa ilmoitusta

vaikka teidän pontenne huomenna kaatuukin se ei kuitenkaan merkitse näille nuorille ihmisille sitä että he joutuvat sen teidän pontenne kaatumisen jälkeen maksamaan kohtuuttomia maksuja vaan asia hoidetaan hallintovaliokunnan muilta osin yksimielisen linjauksen kautta

kristillisdemokraatit eivät ole olleet politiikan historiassa koskaan niin ratkaisijan paikalla kuin tänään

edustaja östman jos te pidätte lapsiperheitten puolta te ilmoitatte pääministeri stubbille että jos lapsilisien leikkausta ei peruta niin te jätätte hallituksen ja sen jälkeen uudet vaalit parempi hallitus suomeen ja lapsiperheitten asemaankin parempi ryhti

te olette nyt ratkaisijan paikalla ette koskaan ennen suomen poliittisessa historiassa ole olleet niin tärkeällä paikalla ja oma voima riittää

annoitte aivan erinomaisen vastauksen edustaja martti korhoselle tästä kuntataloustilanteesta niistä kaikista hyvistä toimista mitä edellinen hallitus oli kuntapolitiikassa tehnyt

täällä eilen arvuuteltiin sitä miksi hallitusohjelman teksti ja sitten tämä rahoitusosa poikkeavat niin paljon toisistaan

täällä ei oikein kunnon vastausta hallituksen puolelta tullut mutta minä esitän tässä hyvin vahvan oman arvioni mistä tässä on kysymys

meillä on monilta osin erittäin hyvä hallitusohjelman teksti ja arvioin että se on täällä kokoomuksen suunnalla laadittu kun oli kokemusta edellisestä hallituksesta

siinä taisi käydä niin että hallitustunnustelija jyrki kataista pidettiin sillassa niin kauan että hän hyväksyi sdpn ja vasemmistoliiton rahoituskehyksen ja ne ratkaisut millä sitten rahoitusraamit hyväksyttiin ja ne kohteet täällä hallitusohjelman sisällä

puhemies

ensinnäkään mielestäni ei ole uskottavaa toimenpideohjelmaa ja resursointia siihen miten suomen talouskasvua saadaan vahvistettua aivan oikealla tavalla miten saadaan tätä talouden moottoria toimimaan tehokkaammin niin että meillä syntyy uusia työpaikkoja uusia verotuloja ja siten perustaa hyvinvoinnin rahoittamiseen ja leikkauksien pienentämiseen

täällä on kauniita kirjauksia mutta tässä tilanteessa ne toimenpiteet ovat ehdottomasti liian vähäisiä ja vaatimattomia kun nyt pitäisi pistää kaikki peliin että suomen talous kasvaa ja me pärjäämme kilpailukykyisenä maana maailmanmarkkinoilla nykyistä paremmin

toinen iso ongelma liittyy siihen että tämä kataisen hallitus aivan ennennäkemättömällä tavalla aikoo keskittää suomea

en muista lähihistoriasta että meillä näin voimakkaasti olisi hallituksen ohjelman toimesta sanottu suoraan että suurin osa suomea saa näivettyä ja kuihtua ja joka kohdassa avainsanana on voimien kokoaminen keskittäminen ja voimavarojen vahvistaminen vain kaupunkiseuduilla

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä silloin oppositioltakin vaaditaan sen verran tosiasioitten tunnustamista ettei täällä tämän viikon aikana kaikkiin asioihin voi esittää lisää rahaa ja sanoa että miksi ette tähän ja tähän kysymykseen lisää rahaa esitä

annan ministerille tunnustusta siitä että lähes mahdoton tehtävä eli valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus on vähintäänkin tyydyttävällä tavalla saatettu tähän vaiheeseen

se on harmi koska meidän maaseudulla on valtavan paljon voimavaroja jotka liittyvät meidän luonnonvaroihin energiaan ruokaan mi neraaleihin matkailumahdollisuuksiin kaikkiin niihin joita pitäisi käyttää nyt suomen talouden kasvun vahvistamiseen menestyksen tekemiseen

tämä yhtälö on aivan mahdoton sovittaa yhteen näin monia tekijöitä ja erilaisia paineita mutta kun katsoo kuitenkin tämän uudistuksen lopputulemaa niin kun vuosia on puhuttu tämän sairastavuuden huomioimisesta nykyistä paremmin ikärakenteen huomioimisesta ja myöskin kannustavuudesta työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseksi niin tässä näitä tekijöitä on huomioitu ja kun kunnista annettiin lausuntoja tähän luonnokseen parannettiin juuri näitten syrjäisyyskertoimien osalta kaikista syrjäisimpien kuntien tilannetta

hallintovaliokunta kävi keravalla tutustumassa tähän hätäkeskusuudistukseen itä uudenmaan ja helsingin hätäkeskusten yhdistämiseen ja me saimme hyvän kuvan siitä että tämä on nyt toteutumassa aivan myönteisellä tavalla

mitä tulee sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen niin täällä on otettu voittona vasemmalla laidalla se että arvonlisäveroa ei nostettu

saimme myös viestin sieltä että näissä muissa uudistuksissa tullaan entistä tarkemmin hoitamaan tiedotuskysymyksiä ja näitä ratkaisuja jotta ei ole väärää tietoa ja jotta saadaan ne ratkaisut mahdollisimman hyvin käytännössä vietyä eteenpäin

myös tämä voimalaitoskuntien tilanne parani ja jos näin ei olisi käynyt niin uskon että ainakin monet tuulivoimahankkeet olisivat pienen jarrun kohteeksi joutuneet

se merkitsee sitä että tätä verokakkua kerätään nyt entistä pienemmältä määrältä ihmisiä

elikkä tärkeintä on että meillä on tehokas ja toimiva järjestelmä joka pystyy ohjaamaan apua sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan

ne jotka asuvat pitkien etäisyyksien päässä ja joutuvat käyttämään omaa autoa kahta autoa kun käydään töissä joutuvat entistä suuremmiksi maksajiksi

kokoomushan onnistui tässä erinomaisesti

rahaa ei ole

täällä on käyty voi sanoa varsin yksituumainen keskustelu metropolipolitiikasta ja sen tarpeellisuudesta

ihan muutama havainto näkemyksistä tähän keskusteluun

itse pidän tärkeänä että meillä pystytään suorittamaan toimenpiteitä joilla vahvistetaan metropolialueen kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa pystytään saamaan toimenpiteitä joilla nykyiset resurssit saadaan paremmin käytettyä tehokkaammin jotta ne tukevat alueen kilpailukykyä ja talouden kasvua ja sitä kautta verotuloja

se on se suuri linja mistä varmasti me kaikki olemme täällä yksimielisiä

mutta varmasti sen jälkeen kun puhutaan muitten lisävoimavarojen kohdentamisesta tuleekin jo varmasti erilaisia näkemyksiä kohdennetaanko niitä metropolialueelle suhteessa enemmän kuin muualle vaiko maakuntien keskuksiin tai muille kehitystä tarvitseville alueille